no nyt kun me tiedämme että esimerkiksi törkeän kiristyksen enimmäisrangaistus tietääkseni on neljä vuotta niin tämmöisiä törkeitä kiristysrikoksia nyt suomessa sattuu pullahtamaan enemmän ja enemmän esille ja ongelma poliisille on se että eivät he saa niitä asioita tuotua kovin suuressa määrin tuomioistuimen käsiteltäväksi koska ihmiset eivät uskalla todistaa

tämä suoraan vie sen leivän rakennusmiehen pöydästä suomalaisen rakennusmiehen pöydästä pois viroon tai johonkin muuhun maahan

arvoisa puhemies

haluan palata vielä tuonne kaukaisempaan puheenvuoroon jossa edustaja kiljunen mainitsi nämä nuorisotyöttömyystilastot ja huolen siitä kuinka paljon yksi työtön tai syrjäytynyt nuori maksaa

lievän rangaistuksen lisäksi ehdottomaan vankeusrangaistukseen tuomitun ei juuri koskaan tarvitse suorittaa koko rangaistustaan vankilassa vaan hän pääsee ehdonalaiseen vapauteen viimeistään silloin kun rangaistuksesta on jäljellä kolmasosa

lisäksi sosiaaliturvashoppailusta on tulossa yhä suositumpaa eikä ainoastaan itäeurooppalaisten keskuudessa vaan myös suomenlahden toiselta puolelta tulevien työntekijöiden osalta sillä hehän työttömäksi jäätyään pääsevät nauttimaan suomalaisesta vieraanvaraisuudesta täysin rinnoin

siinä mielessä tämä tulee nyt tehdä selväksi että seuraava eduskunta tekee järeämpiä toimenpiteitä sille että täällä ei tätä alipalkkauskierrettä enää voida jatkaa vaan se lopetetaan

mikä estää ministereitämme tuomasta eduskuntaan vain sellaisia lakeja jotka he oikeaksi näkevät ja kokevat

arvoisa puhemies

suuret kansainväliset yritykset kyllä osaavat välttää tämän verojen maksamisen parhaalla mahdollisella tavalla mutta mihinkä pystyvät tavalliset kansalaiset

mutta täytyy myös opposition varmasti ihan rehellisesti tunnustaa se että tämä hallitushan on saanut perinnöksi tämän ongelman mikä nuorisotyöttömyyden osalta ja nuorten syrjäytymisessä on

mikä heidän osansa on

näissä tapauksissa nytten kun törkeästä kiristyksestä ei tule kuin se neljä vuotta vankeutta jos siitä tuomitaan tämmöisellä henkilöllä ei ole mitään mahdollisuutta saada tätä anonyymiä todistajansuojelua tämän hallituksen esityksen mukaan

kuitenkin koska tämä rosatomin hanke herättää niin paljon tunteita nyt haluaisin kysyä ministereiltä siitä kun meille paljon tulee tätä viestiä eri tahoilta ja eräässäkin viestissä sanotaan näin

sitä ei voida budjetista ottaa leikkaamalla jostain paikasta kovinkaan helposti ja siinä mielessä se velkarahan ottaminen on siltä osin ymmärrettävää

elikkä esimerkiksi yle veron kohdalla tai arvonlisäveron kohdalla tavallinen kuluttaja joutuu kiltisti maksamaan sen ja siinä mielessä tällainen kikkailu on hiukan eriarvoistavaa tavallista veronmaksajaa kohtaan

siellä on valtava savotta ja valtava työ

siinä mielessä jos jätetään selkeästi tämmöinen liivin mentävä porsaanreikä lainsäädäntöön niin kyllä se pitäisi tukkia

minä uskon että hallitus ottaa kaikki hyvät ehdotukset lämpimästi vastaan kuten ministerit ovat täällä puhuneet eikä tyrmää ensimmäistäkään ehdotusta kuten tekin teitte viime hallituskautena

hallitus tekee kaikkensa jotta tullaan kouluttamaan ja luomaan työpaikkoja näille henkilöille ja sen takia hallitus onkin luomassa toisenlaista ammattikoulureformia uudistusta

meidän lainsäätäjien tehtävä on suojella kansalaisia ja erityisesti lapsia mutta totuus on ikävä kyllä toinen

toivonkin että tuleva hallitus jälkiveron tai jonkin lisäveron keinoin puuttuu tällaiseen verokikkailuun koska näinhän ovat toimineet myös monet eu maat tilanteessa jossa ne havaitsevat yritysten verosuunnitelmia joiden tarkoitus on välttää veronkorotuksia

oli hyvin rakentavaa keskustelua teidän kanssanne kuitenkin kun me teimme esityksiä jatkuvasti ja olen kiitollinen siitä esimerkiksi ministeri viitanen kun olitte tehtävässä silloin että hyvin positiivisesti suhtauduitte kaikkeen

aivan samoin tänään aikaisemmin edustaja heinonen mainitsi siitä että raiskaustapauksissa olisi inhimillistä antaa mahdollisuus uhrille todistaa myös anonyymisti jos hän sitä haluaa

arvoisa rouva puhemies

kuten varmasti tiedätte siellä tullaan pureutumaan esimerkiksi osakoulutustyyppisiin koulutuspolkuihin ja työllisyyspolkuihin joita aikaisemmat hallitukset eivät ole halunneet saada aikaiseksi ikävä kyllä

onko tämä riski todella näin suurta jos me toimimme tällaisen yhtiön kanssa joka ei saa hankkeita maaliin ja kustannukset nousevat

hallituksen kärkitavoitehan on luoda työpaikkoja ja olisin pääministeriltä tiedustellut sitä että kun työpaikkoja ei synny itsestään me tunnustamme sen että hallitus ei niitä luo eivät niitä luo ammattijärjestöt eikä myöskään oppositio vaan yritykset niitä luovat niin mitä uutta hallitus on tehnyt yritysten tukemisessa markkinoille pääsemiseksi

pääministeri sipilä ulkoministeri soini olette molemmat tunnustavia kristittyjä ja tiedostatte aivan varmasti että jumala on korottanut teidät tähän tehtävään juuri tätä aikaa varten

suositankin eduskunnalle kaksi konkreettista toimenpidettä joilla parannetaan lapsen ja nuoren suojelemista seksuaalirikollisilta

toivoisin että sosialidemokraatit myös näkisivät sen mahdollisuutena luoda työpaikkoja jos me teemme uudenlaisia polkuja eikä aina laiteta tukkoon sitten niitä ovia jonkun ammattijärjestön nimikkeen verukkeella

mutta itse tähän työllisyyskysymykseen

esimerkiksi tämä siltarahoitus mikä yrityksille annetaan on hyvä elementti jolla saadaan kassaan rahaa ja päästään lisäämään sitä volyymiä ja sieltä kautta synnyttämään työpaikkoja

siinä mielessä arvoisa puhemies tämä on hyvä askel oikeaan suuntaan että saadaan tuomioistuimiin lisää väljyyttä ja välineitä mutta toivoisin että tällaiset pienet lapsukset vielä korjattaisiin tässä ennen lain voimaantuloa

erityisesti lapsen ja nuoren suojelu internetin haitallisilta lieveilmiöiltä on ensisijaisen tärkeää ja tulee toteuttaa sekä rikosten torjuntaa tehostamalla rangaistuksia koventamalla että nuorten internetin käyttäjien turvallisuuskasvatusta parantamalla

me vaadimme muutoksia ja tekoja joltakin valtiolta tai joltakin toiselta taholta mutta omaa sydäntä ei olla valmiita tutkiskelemaan mitäköhän siellä voisimme tehdä

arvoisa puhemies

kaj turusen puolesta en toki voi vastata mitä meidän talousajattelijamme on nyt tällä tarkoittanut mutta itse en missään tapauksessa ole sitä mieltä että tämä yleissitovuus tarkoittaa sitä että silloin saadaan täysin vapaasti määritellä tämä palkkataso

toki minä tiedän että me kaikki osaltamme teemme tässäkin salissa omalla tavallamme hyväntekeväisyyttä eikä siitä ole aihetta kerskata niin kuin täällä olemme kuulleet

mutta mitä me voisimme tehdä ruotsin mallin mukaisesti siinä että me saisimme näitä pieniä yrityksiä tuonne maailmalle että saataisiin sinne vientiä lisättyä myös sillä heillä on jopa viisinkertainen etumatka suomalaisiin yrityksiin nähden maailmanmarkkinoilla

arvoisa puhemies

pankkivaltuuston kertomuksessa olisi ollut hyvä kiinnittää huomiota näihin jo tehtyihin päätöksiin miten ne vaikuttavat suomalaisen veronmaksajan osuuteen

se on internetjärjestelmä joka liitetään erityisesti lasten ja nuorten suosimille keskustelupalstoille ja jota painamalla voi helposti ilmoittaa turvattomasta tilanteesta

mutta kuitenkaan hyväntekeväisyyttä tekemällä emme me poista sitä että hyvinvointiyhteiskuntaa muutetaan ja lailla säädetään sellaiseksi että jokainen pärjää tässä maassa

ymmärrän tai luulen ymmärtäväni asian niin että siinä on jollakin tavalla kuitenkin noudatettava näitä yleisiä palkkatasoehtoja

nykyisin voimassa olevassa energiatodistuksessa laskennalliset ostoenergiakulutukset kerrotaan energiamuotojen kertoimella ja tämä määrittää energiatehokkuusluokan

kyllä hyvän tekeminen on ollut aina suomalaisen luonteenpiirteelle omaista ja nyt tänäkin aikana kun meillä on valtavasti eläkeläisiä ja lapsia ja nuoria joilla ei ole toimeentuloa tai ystävää tai tukea rinnalla olisi hyvä että me osoittaisimme laupeutta semmoisissa tilanteissa kun niitä meidän kohdallemme tulee

avioliittolain muutos tulisi väistämättä saamaan aikaan kirkollisia ja yhteiskunnallisia muutospaineita kertoi sen ja muihin yhteiskunnan osa alueille

mutta on hienoa kuulla edustaja lindtman että olemme samaa mieltä siitä että tälle kehitykselle täytyy laittaa piste jollakin tavalla koska ei se voi olla niin että pelkästään rakennusalalla kymmenettuhannet ulkomaalaiset työmiehet vievät suomalaisen työmiehen työn sillä keinolla että he tekevät työn halvemmalla

meillä tulee olla uskallusta nostaa lainsäädäntö seksuaalirikosten torjumisessa yleiseurooppalaiselle tasolle korottaa seksuaalirikosten rangaistusasteikkoa

nimittäin tässähän me voimme luoda pahimmassa tapauksessa ilmaisten töiden markkinat jopa vuodeksi tai puoleksitoista oppilaan kohdalla

paine ei kohdistuisi vain luterilaiseen kirkkoon vaan myös muihin uskonnollisiin yhdyskuntiin jotka joutuisivat mahdollisesti luopumaan lopulta vihkimisoikeudestaan

arvoisa puhemies

tänä päivänä meidän kohdallemme on tullut tilanne jolloin me voimme osoittaa laupeutta mutta tokihan me tiedämme että jokainen valitsee oman tapansa auttaa lähimmäistään

siinä mielessä tällainen asia olisi voitu valiokunnassa myös varmistaa ettei tällä tavalla pääse tapahtumaan sillä ei se kuitenkaan opiskelijalle ole mikään autuaaksi tekevä asia oppia ilmaiseksi työpaikalla

muutospaineen alle joutuisivat myös koulujen opetussuunnitelmat jotka alkaisivat pitää esillä homoseksuaalista sukupuolisuuntautumista sekä sukupuolen moninaisuutta

toki näinä vaikeina taloudellisina aikoina erilaisia toimenpiteitä tehdään kuten esimerkiksi tämä jo tämän hallituskauden puolessavälissä ollut pankkivastuuvero mikä tuli pankeille tässä puolitoista vuotta sitten

tähän suuntaan meidän toki tulee mennä mutta välillä tuntuu vähän harhaanjohtavalta puhua siitä että työpaikkoja tulisi lisätä kun tuntuu että nämä vanhatkaan työpaikat eivät pysy

kansalaisaloite myös vaatii että niitä pientaloja jotka on rakennettu ennen lakiuudistuksen voimaantuloa ei kohdeltaisi eriarvoisesti energiamuotokertoimien osalta

vastalauseemme perustelu on ennen kaikkea se että liikunnan yleishyödyt ovat kiistattomia tosiasioita ja liikunta edesauttaa sosiaalista elämää ja henkistä hyvinvointia ja opiskelua

arvoisa puhemies

sukupuolivähemmistöjärjestöt vaatisivat itselleen suurempaa tukea julkisista varoista jotta heidän edustamiensa vähemmistöjen identiteetti ei jäisi vähemmälle huomiolle sukupuolienemmistöihin nähden

on hyvä että hallitus kiinnittää huomiota esimerkiksi laittomaan piratismiin mitä verkossa velloo hyvin paljon esimerkiksi näitten tallenteiden osalta joista pystytään aika nopealla aikavälillä lataamaan uusinkin elokuva siitä mitään kenellekään maksamatta

siitä huolimatta hallitus ei halunnut saada sinne esitykseensä sitä että liikuntaa sekä terveystietoa ammattioppilaitoksissa olisi vastaavasti yhtä paljon kuin lukioissa

kun te käytte ahkerasti tuolla vienninedistämismatkoilla niin olisiko mahdollista jollakin tavalla saada siihen vähän lisää momenttia jotakin sen kaltaista että myös muut kansanedustajat osallistuisivat näihin koska kuten tiedetään esimerkiksi aasian maissa kansanedustajalla ja ministerillä on iso vaikutusvalta avata ovia yrityksille

elikkä silloinhan valtiovarainministeri mainosti sitä että pankit rupeavat vain kantamaan vastuuta ja keräävät pääomia tulevia mahdollisia rahoitusvaikeuksia varten

kristinuskon käsitys miehen ja naisen välisestä elinikäisestä avioliitosta joutuisi vähitellen syrjään ja sen esillä pitäminen tulisi tuomittavaksi

useinhan nämä sijaitsevat jossain muualla kuin suomessa ja nytten siihen on ollut vaikea puuttua ja siinä mielessä on hyvä että näissä asioissa hallitus tekee uudistuksia

havainto siitä että pientalon energiatodistuksessa pitäisi huomioida mitattu ostoenergian kulutus eikä pelkästään energiamuotokertoimeen perustuva laskelma on helposti hyväksyttävissä

nyt haastaisin niin kuin hallituksen lähtemään avaamaan ovia pk sektorin yrittäjille ja myös tämmöisille innovatiivisille toimijoille ja toivoisin tämmöistä vähän laajempaa liikkeellelähtöä

arvoisa puhemies

siinä mielessä tämä eriarvoistava asia on otettava vakavasti sillä kyllä myös ammattikouluissa opiskelevat tarvitsevat liikuntaa ja terveystietoa

kenenkään etu ei ole se että kiinteistön ostajalle syntyy helposti virheellinen käsitys rakennuksen todellisesta energiatehokkuudesta

arvoisa puhemies

itse haluaisin yhden näkökulman nostaa siihen missä tekijänoikeusjärjestelmä ja maksut menevät liian pitkälle

energiamuotojen kertoimet asettavat eri lämmitysmuodot hyvinkin eriarvoiseen asemaan puhumattakaan siitä että energialaskelma ilmaisisi energian käyttökustannukset oikein

lisäksi kun tiedämme täälläkin istuvien puolueiden esimerkiksi vihreiden halun saada moniavioisuus voimaan suomessakin on kehityksen suunta huolestuttava

mutta käytännössä me tiedämme sen että veronmaksaja viime kädessä yhteiskunta maksaa kaikki nämä pankkien riskiseikkailut ja siinä mielessä pankkivaltuuston pitäisi myös kiinnittää huomiota siihen onko pankin asiakkaalla enää minkäännäköistä oikeusturvaa itsellään valita sitä missä määrin hän maksaa pankin riskit

toki se on nyt esitetty vaan täällä keskustelutasolla mutta semmoiseen vapaaehtoisuuteen voidaan toki kansanedustajat myös omalla paikkakunnallaan kannustaa

keneltä tämänkaltaiset lainsäädännöt olisivat pois

meillähän vantaalla on juuri tällainen käytäntö tulossa että vantaan valtuutetut ilmoittavat vapaaehtoisesti sidonnaisuutensa

haluan vielä edustaja kärnälle ja muutamalle muulle edustajalle mainita sen että emme me täällä päätä sateenkaariperheen tai heteroperheen kasvatuksesta vaan adoptiosta jossa homo ja transseksuaalinen henkilö pystyvät adoptoimaan perheen ulkopuolisen lapsen

esimerkiksi kauneimmat joululaulut tilaisuudet tai jopa hyväntekeväisyystilaisuuksissa laulaminen tai vaikkapa sunnuntain jumalanpalvelustilaisuudessa laulaminen on maksullista usein myös riippumatta siitä lauletaanko siellä monta sataa vuotta vanhaa laulua jonka tekijä on usein jopa tuntematon

tämä on oleellinen kysymys siinä mielessä että jos eivät nämä rahat riitä sen työllisyyden kasvun saamiseksi jotta tämä käänne tulisi toisennäköiseksi täällä työttömyysluvuissa niin silloinhan sinne pitää laittaa lisää rahaa riippumatta siitä että me emme pysty lyhentämään sitä velkaa tällä rahalla mitä me myyntituloja saamme

on ymmärrettävää että ne maksetaan asiakasmaksuina ja muina vielä niissä tilanteissa voidaan asiakkuutta vaihtaa mutta ei siinä tilanteessa enää asiakkuutta vaihdeta kun lasku tulee sen mukaan kun on jo lainat päällä

kun istumme siellä samoissa päätöksentekopaikoissa niin lähtisimme ajamaan sitä että tulisi tämmöinen trendi että voisimme avoimesti näyttää kaikki sidonnaisuutemme

siksi nykyisen eduskunnan onkin syytä pidättäytyä nykyisessä avioliittolaissa ja kumota tänään esitelty hallituksen esitys

tämä on aivan eri asia kun puhutaan tutkimuksesta siitä miten lapsi on kasvatettu missäkin perheessä koska näitä tutkimustuloksia ei ole pitkittäistutkimuksista kun tämä on niin uutta ympäri maailmaa olemassa vielä tai jos on niin näyttäkää minulle sellainen koska tämä on niin kuin minä mainitsin aikaisemmin yhteiskuntakokeilu myös suomessa ja me emme tiedä mihin tämä tulee johtamaan jos aukeaa tämä adoptioportti

mielestäni suomen pitäisi miettiä missä suomen kipuraja on kuinka pitkään me olemme menossa tässä kehityksessä mikä on se viimeinen raja jonka yli me emme mene

siinä mielessä tällaisten laulujen laulamisen maksullisuus on mielestäni pelkkää rahastusta koska tässä ei pyritäkään edes lauluntekijöille tai säveltäjille mitään korvauksia maksamaan

myös tämä pirkon mainitsema lautakuntatasolle ulottuva sidonnaisuuden ilmoittaminen olisi tärkeätä nimenomaan jotta kaikki päätökset olisivat hyvin läpinäkyviä

lopuksi onkin todettava että itse en uskaltaisi murentaa tätä luomakunnan alusta asti hyväksyttyä ja todettua avioliitto ja perhekäsitystä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

edustaja eloranta kyllä tunnusti sen että liikunta on tärkeätä myös ammattiopiskelijoille mutta miksi me emme voineet yhteisessä hengessä sopia silloin sivistysvaliokunnassa että olisi tullut sama tuntimäärä myös heille kuin lukiossa on